aina tietenkin silloin kun meillä on prosentuaalinen veronperimisprosentti ja prosenttia alennetaan kaikki hallitukset tässä maassa ovat tehneet sen sitten enempi tai vähempi painottaen pienituloisia

kyllä on työllisyys ja kasvu työllisyys ja kasvu jota kautta meille tulee maksimaalinen työpaikkatarjonta mistä tulee mahdollisimman hyvä hyvinvointiyhteiskunta

mutta tietysti jos eri maiden vaikkapa nyt venäjän tai otetaan nyt toinen matkailumaa kiina tai kolmas japani valuuttakurssi ei tue esimerkiksi heidän ulkomaanmatkailuaan niin silloin tietysti suomikin siinä ohessa kärsii

jokaista ottaa varmaan päähän ja ärsyttää se että euroopassakin on maita jotka hoitavat talouspolitiikkansa niin huonosti että toiset joutuvat auttamaan mutta se ei saa tehdä suomen hallitusta eikä muuta eurooppaa toimintakyvyttömäksi suojaamaan omia talouksiaan omia työpaikkojaan ja verotulojaan

samoiten mitä olen jo aikaisemmin ja useaan otteeseen maininnut pienimpiin äitiys isyys ja sairauspäivärahoihin esimerkiksi yksinhuoltajien kohdalla me olemme tehneet oikein reilun korotuksen mikä on hyvä

esimerkiksi elvytyspaukuilla pyritään rakentamaan siltaa mutta se silta on kyllä niin pitkä että sitä ei elvytyksellä pysty rakentamaan

eli oli hallitus mikä hyvänsä me emme voi tasaisesti perustaa yrityksiä veronmaksajien rahoilla työllistääksemme ihmisiä

minä olen se rikas jolle tulee korkeampi tuloveroluokka ensi vuoden alusta ja minusta se on ihan oikein

jos näin halutaan tehdä niin se on täysin mahdollista mutta asunto osakeyhtiö ei yleensä pyri siihen että se perisi niin korkeita vuokria tai vastikkeita että tulisi verotettavaa tuloa josta voitaisiin sitten tehdä vähennyksiä

sen takia jotta meillä rahaa riittää koulutuksen laatuun on pakko tehdä myös rakenteellista uudistamista

mutta tuloverotus on osa tätä kokonaispakettia jolla tähän talouden syöksykierteeseen on vastattu

pidemmät työurat parempi tuottavuus parempi kasvu menojen hillintä ja verotuksen tarkistus

niitä syntyy eri puolille ja jotta niitä voisi syntyä todella eri puolille suomea mikä on edellytys ihmisten vapaalle valinnalle asuinpaikkansa suhteen sitä varten meillä on erilaisia elinkeinopoliittisia tukijärjestelmiä jotka osaltaan sitten vaikuttavat tähän positiivisella tavalla

koen vaan että tämä on paras keino käydä se avoin keskustelu jossa voidaan käydä poliittisen rahoituksen eri muodot läpi ja voimme etsiä niitä keinoja joilla tarastin työryhmä loppusuorallaan voisi vielä parantaa tulevien vaalien ja tulevien vuosien poliittisen rahoituksen periaatteita

sitten on koko joukko hallituksen omissa valmisteluissa olevia rakenneuudistuksia mutta edelleen lisää tarvitaan erityisesti työn tarjonnan lisäämiseen

l sosialidemokraatti pätevä ministeri toteaa tämän päivän financial timesissa että hän on huolissaan eurooppalaisten maitten ylielvytyksestä ja siitä mitä tapahtuu kun käytetään niin paljon rahaa velaksi mitä tämän jälkeen vuoden parin päästä tapahtuu

meillä on lisätty aktiivisia työvoimapolitiikan toimenpiteitä on lisätty rahallisia resursseja koulutuspolitiikan toimenpiteisiin mutta on päivänselvää että näin suuressa talouden syöksykierteessä emme voi korvata kaikkia menetettyjä työpaikkoja

hallitus ei ole päättänyt yhdenkään kunnan pakkoliitoksesta mutta hallitus on päättänyt että hallitukselle tulee toimivalta tehdä myös pakkoliitoksia siinä tapauksessa että niitä liitoksia ei muuten tapahdu

kaikkeen ei kerralla rahaa riitä mutta toivotaan että moni pienituloinen ihminen joka on vielä työikäinen saisi esimerkiksi toisten kasvavan ostovoiman kautta lisää työtä

oikeastaan se millä tähän voidaan kaikkein parhaiten vaikuttaa tämä ei ole mikään kotimainen ratkaisu nyt mutta globaalisti koska tämä on globaali ongelma on se että euroopassa käydään läpi joka ikinen iso pankki mennään sisään katsotaan taseet mikä niitten pankkien terveystila on paljonko siellä on roskaa mikä niitten stressikunto on aidosti

arvoisa puhemies

sdp on keksinyt sarjan olemattomia tekosyitä joilla se on irtaantunut vastuunkannosta eurooppalaisesta yhteistyöstä ja suomalaisen työmiehen ja suomalaisen työnaisen hyvinvoinnin puolustamisesta myös vaikeina aikoina

niin kuin olemme takavuosina huomanneet joidenkin verojen rakenteen muuttaminen veropohjan laajentaminen ja veroprosenttien laskeminen on tuonut lisää verotuloja sitä kautta että työllisyys on parantunut

arvoisa puhemies

mutta me olemme tähän pulmaan nimenomaan kehittäneet sen ratkaisun että suoria tukia asunto osakeyhtiöille annetaan enempi kuin aikaisemmin ja sillä pystytään kyllä remonttejakin hoitamaan

mutta me halusimme tuoda yrityksille tulevaisuudenuskon eli alentaa heidän kustannuksiaan ettei ole pakko pistää kaiken varalta turhan paljon ihmisiä työttömiksi

kiitoksia palautteesta

voin taata että tämä talo pääsee keskustelemaan verotuksen kokonaisuudesta vielä lähikuukausien aikana ja toivon että jokainen ottaa siihen kantaa

ulkoasiainvaliokunnan usan matkalla kävi ilmi maailmanpankissa että sielläkin on ruvettu tutkimaan marxin pulateoriaa ed

teimme sen mikä välttämätöntä oli vaikka se ei miellyttävää ollutkaan mutta vastuuta pitää osata kantaa semmoisinakin aikoina jotka eivät ole helppoja

eu on solidaarisuusunioni turvallisuudessa sisämarkkinoissa aluekehityksessä ja hyvinvoinnin lisääjänä mutta me emme voi olla talouspolitiikan solidaarisuusunioni joka lupaa pelastaa tietoiselta laiminlyönniltä päätöksentekokyvyn puutteelta tai epärehellisyydeltä

eli poistamme niitä samaan aikaan kuin alennamme yhteisöveron tasoa

minä en usko että tuon suuruiset leikkaukset johtavat vielä mihinkään massairtisanomisiin palvelualoilla

nämä ovat niitä asioita joihin on vaikea puuttua ja sen takia oikeastaan tämmöinen valuutta alueitten välinen keskustelu jossa vältetään valuuttasota kilpailukyvyn parantamiseksi on ensiarvoisen tärkeää

joitakin huomioita

eli tässä on aika iso ero sen takia että aika monessa kunnassa tapahtuu vapaaehtoisesti ja me haluamme varmistua että nimenomaan kaupunkiseuduilla näin tapahtuu

jos me katsomme tätä suomalaista työttömyyskehitystä niin aika hyvässä seurassa me olemme

arvoisa tv

tämä meidän kannattaa uskoa ohjenuoraksi myös jatkossa

eli lähdemme siitä että suomeen tulee riittävää kasvua tänne tulee riittävästi työpaikkoja verotus on semmoinen että se maksimoi työpaikat siitä tule

tästä tässä on kysymys ja nimenomaan niin että palvelut tuotetaan uusilla toimintatavoilla ei niin että vähemmällä väellä enemmän työtä koska se ei ole mitään tuottavuutta siinä tuottavuus törmää seinään vaan uusilla toimintatavoilla ihan samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa tehdään

muun muassa investointien aikaistaminen hankintojen aikaistaminen luo uusia työpaikkoja samoiten rakennuspuolelle tehdyt satsaukset luovat uusia työpaikkoja ja näin ollen kaikkia resursseja ei ole pistetty vain ja ainoastaan työhallinnon toimenpiteisiin

koska ilman tätä meidän finanssimarkkinamme ei toivu eikä julkinen talous pääse kasvuun

nyt meillä on fokus pidemmässä aikajänteessä kuin tässä vaalikaudessa eli jatkotyö tulee keskittymään ulkopolitiikan toimintaympäristöanalyysiin ja siitä vedettäviin johtopäätöksiin

taloustilanne on muuttunut ja olisi ihme jos hallitus tai myöskään oppositio ei tarkistaisi omia kiveen hakattuja totuuksiaan

nyt ei ole aika tämänkaltaisen taistelun eikä miekkailun vaan toivoisi että käytäisiin tiedonantokeskustelun yh teydessä todellakin avoin keskustelu jossa voimme käydä koko poliittisen rahoituksen kirjon ja oikeellisuuden tulevia vuosia silmälläpitäen läpi

viime keväänä emme osoittaneet solidaarisuutta kreikan holtitonta taloudenpitoa kohtaan vaan teimme sen mikä oli välttämätöntä suomalaisten ja eurooppalaisten työpaikkojen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta

tästähän esimerkiksi ihan uutena ilmiönä on tämä startup kehitys joka ei vielä tuota tavattomasti työpaikkoja mutta toivon mukaan mahdollisimman moni niistä onnistuu ja lähtee kehittymään

arvoisat kansanedustajat hallitus on tuonut esitykset eduskuntaan olemme neuvotelleet kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ei vain itsekkäistä syistä sdpn kanssa vaan kaikkien poliittisten ryhmien kanssa tämän sisällöstä

minusta on hyvä että on erilaisia mielipiteitä ja niitä tuodaan esille mutta semmoisen retorisen heiton tekeminen ilman minkäännäköisiä perusteluja vielä hyvin karvaan heiton ei ole oikein rehellistä koska siinähän voi olla semmoinen riski että joku uskoo mitä kansanedustaja sanoo

valtiovarainministeri hyvin totesi tästä yleisestä yrittäjyysilmapiiristä

ihan vapaasti jokainen voi sitä keskustelua käydä

siis olen ihan tismalleen samaa mieltä edustaja sipilän kanssa siitä että julkisen sektorin yksi suurimpia haasteita on se että me kykenemme muuttamaan julkiset työt vielä nykyistä houkuttelevammiksi

mutta jos ymmärsin oikein edustaja sipilä että pitäisi yhteisöveroa laskea mutta mihinkään muuhun veroon ei saisi tehdä korotuksia niin se on tietysti merkittävä lin jaus

kyllä ne suomessa hyväksi havaitut keinot ovat ihan yli hallituskausien käytössä eli tehdään kaikki se mikä talonpoikaisjärjellä ajateltuna on mahdollista ja kun me tunnemme toisemme hyvin niin meillä on matalan kynnyksen toimintaperiaatteet että kaikki asiantuntemus suomessa käytetään ja yritetään varautua niin hyvin kuin pystytään

miten meidän pitää myös turvallisuuspoliittisesti siihen varautua

se on isille ja äideille ja lapsille ja vanhuksille hyvää tulevaisuudenuskoa vahvistava viesti että meillä on saanut tehdä töitä

me haluamme vaan hallituksen puolella että me katsomme kokonaisuutta eikä niin että aina yksi vero kerrallaan prosentti ylös vai alas vaan mitä tälle suomelle tehdään millaiset ovat ne verot jotka maksimoivat työn tekemisen

se on kohtuullisen paljon mutta se on huomattavasti vähemmän kuin jos me olisimme antaneet yhteisen valuuttamme suomalaisen valuutan kaatua mitä täällä osa porukasta halusi ja ajoi

valtio ei voi olla pöhötautinen ongelmalapsi tässä kehityksessä

puoluetuesta tullaan leikkaamaan meillä tulee siitä esitys niin että kaikki ovat mukana

siihen ilmapiiriin kuuluu osittain myös se että meidän pitää olla iloisia niistä onnistumisista mitä suomessa tapahtuu olla iloisia eikä kateellisia siitä että joku suomalainen saa idean jota hän on valmis toteuttamaan hän menestyy sen idean kanssa koska se ei ole keneltäkään pois vaan se on meille kaikille lisää

jos katsotte vaikkapa tätä euroopan komission tekemään kevätennustetta niin tästä voitte todeta sen tosiasian että suomi on elvyttäjien kärkijoukkoa

rajamäki nyt syyttää että hallitus tai osa hallitusta haluaa tukea rikollisuutta

puolustusvoimauudistus tehdään sen vuoksi että meillä ei ole tulevina vuosina enää nykyistä määrää varusmiesikäisiä ihmisiä ja sen takia tämä uudistus on välttämätön tehdä

muun muassa kaikki eduskunnan kuulemat asiantuntijat puoluekantaan katsomatta yksimielisesti tukivat hallituksen silloista esitystä osallistua tulipalon sammutustalkoisiin

hyvä työnantajuus hyvä johtaminen ovat ne parhaat keinot vetää lahjakasta hyvin koulutettua kyvykästä porukkaa myös julkiselle sektorille töihin oli kysymys sitten kunnista tai valtiosta